toinen on se että otetaan käyttöön jonkinlainen tasauspaikkajärjestelmä jota edusti oikeusministeri tuija braxin toissa vaalikaudella valmistelema esitys

silloin nykyisissäkin vaalipiireissä voitaisiin saada suhteellisuutta parannettua niin että käytännössä jollakin laskentatavalla osa viimeisistä paikoista eri vaalipiireistä siirtyisi sinne missä jonkin puolueen suhteellinen oikeus saada seuraava kansanedustaja on ensimmäisenä täyttymässä ja sitä kautta puolueiden osuus tulisi oikeaksi

siinä on tietysti kielieroista johtuen että englannin kielen sanat eivät täysin vastaa tätä suomen kielen tietyllä tavalla sanaparia joka nyt edelleen säilyy siis tunnusmerkistössä mutta valiokunta tulkitsi että nyt tämä vastaa riittävän hyvin sitä sopimuksen sanamuotoa ja näin ollen täyttää sopimuksen edellytykset siitä että kun kansanedustaja toimiakseen tietyllä tavalla ottaa vastaan lahjoman niin se täyttää rikosoikeuden tunnusmerkistön kun muut edellytykset täyttyvät

mutta tätä osa on vastustanut sen takia että silloin vaalipiirikäsite heikkenee ja ihmisen ääni ei välttämättä vaikutakaan edustajan valitsemiseen siinä vaalipiirissä vaan toisaalla

näin ollen kun eduskunta ei kyennyt viemään vaalialuelakia läpi päädyttiin vaalipiirien yhdistämiseen ja sitä olisi syytä jatkaa

jos siihen ei ole eduskunnalla rohkeutta eikä se hyväksy tätä lakiehdotusta käytännössä palaamme jälleen siihen että silloin tasauspaikkajärjestelmällä pitäisi täydentää nykyjärjestelmää

ja eduskunnan pitäisi kyetä valitsemaan jokotai tai molemmat mutta nykytilanne ei ole suhteellisuuden kannalta edelleenkään riittävä erityisesti kun huomioidaan satakunnan pienenevä väestö

minä näen myös että tämä on erittäin tärkeä asia että tämä saadaan ensi kaudella sitten tämän ponnen pohjalta kriminalisoitua koska tämä on selvästikin kehittyvien maakuntien suomen tapauksenkin yhteydessä tullut ilmi että tämän tyyppistä täsmentävää lainsäädäntöä tarvitaan

haluan sanoa että tällä hetkellä tai sanotaan näin että viime vaalikaudella suomen vaalitapa oli kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta epäoikeudenmukaisimmillaan meidän historiassamme koska nämä väestösiirtymät ovat olleet niin suuria

on harmi että tässä prosessissa sitä ei pystytty täsmällisyysvaatimuksen takia valmistelemaan mutta nyt kun eduskunta on ilmaissut että tämä tulee ensi kaudella tehtyä niin silloin se myös tehdään

se korjaus mikä viime kaudella tehtiin jonkun verran paransi asiaa mutta pienimpien vaalipiirien osalta ongelma on edelleen olemassa

haluan lopuksi vielä korostaa että koen että tässä eduskunnassa on monia henkilöitä jotka ovat tehneet voimakkaasti töitä korruptionvastaisen työn edistämiseksi

näin ollen vihreän eduskuntaryhmän näkemys edelleen on että koska meillä on pitkä työ pohjalla ja koska näyttää todennäköiseltä että vaalipiirien jonkinlainen uudistaminen yhdistäminen tai edelleen kehittäminen olisi helpoin ja parlamentaarisesti eniten ja kansalaisilta eniten tukea saava mahdollisuus kehittää vaalitapaa niin olisi syytä viedä eteenpäin tämä perustuslain muutos jonka viime eduskunta hyväksyi lepäämään

mutta arvoisa puhemies on mielestäni kuitenkin niin että on tärkeää että perustuslakivaliokunta keskittyy roolissaan ydintehtäväänsä

lakien perustuslainmukaisuuden arviointiin

jos on vaan suinkin mahdollista käsitellä asiaa sellaisessa järjestyksessä kuin puolueet ja hallitus ja tässä tapauksessa käsittääkseni myös puhemiesneuvosto erikseen olivat toivoneet että tämä asia saadaan tässä eduskunnassa käsiteltyä niin näin ollen oli hyvä että valiokunta tämän päätöksen myös sai aikaan

ei ole välttämättä pakko lakkauttaa mitään nykyistä vaalipiiriä mutta silloin pitää miettiä miten suhteellisuutta voidaan toisella tavalla parantaa ja varmistaa että näissäkin vaalipiireissä ihmisillä on laajempi äänioikeus kuin tänä päivänä

on myös syytä korostaa että ihmisten liikkuvuus on vuosikymmenten varrella lisääntynyt myös siten että alueellisesti jonkun verran suurempi vaalipiiri ei ole yhtä iso ongelma kuin vielä ehkä itsenäisyytemme alkuaikoina

södermanin roolista asiassa niin en ole sanonut muuta kuin sen että toivoin että eduskunnan arvovallan kannalta olisi tärkeää että tässä eduskunnassa tämä asia tulee käsiteltyä ja että pidän esitystä perusteltuna ja sen valmistumista tärkeänä

yhä useampi ihminen äänestää arvopohjaisesti ja vaikka kaakkois suomen vaalipiiriin liittyi ennakkoluuloja siitä miten esimerkiksi etelä savon puolelta tulee kansanedustajia valittua tai miten pienemmiltä paikkakunnilta tulee kansanedustajia valittua tosiasiassa isommassa vaalipiirissä oli mahdollisuus valita joko arvopohjaisen äänestämisen perusteella isommasta joukosta puolueita isommalta alueelta henkilöä joka sopii parhaiten äänestäjän toivomaan profiiliin tai painottaa sen rinnalla omaa kotipaikkaa kotiseutua ja lopputuloksena vaalipiirin kansanedustajien jakauma varsin vahvasti jatkoi vanhaa jakaumaa mutta suhteellisuus parani

södermanin lainaamat siteeraukset olivat toimittajan omia kirjauksia

minä arvostan suuresti ed

näin ollen alueellinen edustavuus ei heikentynyt itse asiassa esimerkiksi savonlinnalaisten valitsemia kansanedustajia on nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin koska koko vaalipiirin kansanedustajat edustavat koko vaalipiiriään

totta kai suomessa meidän palkankorotusratkaisumme ovat lisänneet siihen sitä kotimaista osuutta mutta maailmanpolitiikassa inflaatio on ollut aika paljon ennen kaikkea raaka aineiden ja öljyn hinnan nousua ja sehän ei ole edes klassisen taloustieteen mielessä inflaatiota

käytännössä tämä tarkoittaa lapin vaalipiirin osalta sitä että maantieteellinen koko ei voi kasvaa merkittävästi nykyistä suuremmaksi ilman että siitä aiheutuu ehdokkaille ja myös äänestäjille sanotaanko enemmän haittaa kuin hyötyä

mutta tästä tullaan siihen että tätä ei voi myöskään perinteisin inflaation torjunnan keinoin torjua ja sen takia minä olin vähän huolissani siitä että euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa hiljattain ja tässä tilanteessa itse asiassa taantuman torjunta on paljon olennaisempaa ja siinä pitäisi miettiä sellaisia keinoja jotka sitten vähentävät tätä inflaation ongelmallisuutta ja pitkällä aikavälillä miettiä niitä syitä jotka aiheuttavat inflaatiota

eli tähän liittyen herra ministeri eikö ole näin että jos me emme nyt pääse öljyriippuvuudesta eroon ja panosta todellakin voimakkaasti ekologiseen rakennemuutokseen niin me olemme jatkossa tämän öljyn aiheuttaman inflaatiopaineen vietävänä myös silloin jos öljyn hinta jatkossa nousee merkittävästi mitä se todennäköisesti tekee

siksi vihreä eduskuntaryhmä näkee että vaalipiirien jonkinlainen yhdistäminen ja muuttaminen pitää jatkossakin olla mahdollista ja lievästi suurempi vaalipiirien keskimääräinen koko verrattuna nykyiseen ei ole perustuslain kannalta ongelma vaan pikemminkin yhdenvertaisen äänioikeuden kannalta mahdollisuus

metsähallituksen uudistus on asia joka on suomalaiselle yhteiskunnalle meidän luonnolle meidän metsien ja vesien tilalle ja laajemmin suomalaiselle elinkeinoelämälle retkeilylle luonnon virkistyskäytölle ja kansallisomaisuuden vaalimiselle todella iso asia

siksi viittaan valiokunnan mietintöön jätettyyn vastalauseeseen ja ehdotan että eduskunta hyväksyy lepäämässä olevan lakiehdotuksen

minä olisin toivonut että sipilän hallituksen toimesta olisi tuotu eduskuntaan sellainen esitys joka mahdollisimman paljon yhdistää suomalaisia ja johon olisivat valmistelun aikana vuosien varrella eri järjestöt pystyneet ottamaan kantaa ja jossa pystyttäisiin sovittamaan yhteen tarpeet jatkaa metsätaloustoimintaa sellaisessa muodossa joka täyttää eun kilpailulainsäädännön ehdot ja hankintalainsäädännön ehdot ja samaan aikaan vaalimaan meidän luonnon tilaa meidän lapsille hyvässä kunnossa pitämään huoli siitä että kansallisomaisuus säilyy eduskunnan käsissä ja varmistamaan myös että meidän luonnonsuojeluviranomainen eli metsähallituksen luontopalvelut jatkaa meidän luontomatkailun ja luonnonsuojelun keskeisenä vaalijana

arvoisa puhemies

mitä tulee sen sijaan perustuslakivaliokunnan arvovaltaan on myös tärkeätä että perustuslakivaliokunta jos on suinkin mahdollista pyrkii käsittelemään sellaisessa aikataulussa kuin eduskunta toivoo

olen vähän erikoisen tilanteen edessä tässä opposition kansanedustajana ja tässä lainvalmistelussakin aiempana ympäristöministerinä mukana olleena kun joudun osin kiittämään hallituksen ministeriä ministeri tiilikaista siitä että hän torjui vielä huonommat muutosehdotukset joita hallituspuolueiden kansanedustajat eduskuntakäsittelyssä toivat esille mutta samaan aikaan joudun toteamaan että tämä esitys itsessään vaarantaa luonnonsuojelun tilaa suomessa

jos näyttäytyy edes ulospäin niin että perustuslakivaliokunta aikatauluttaa asioita niin että se ei hoida sitä ydintehtäväänsä vaan siinä on poliittista harkintaa mukana silloin tämän järjestelmän legitimiteetti heikkenee ja saattaa olla fiksumpaa siirtyä järjestelmään jossa meillä olisi erillinen perustuslakituomioistuin jolloin poliittista harkintaa voidaan tässä talossa tehdä riippumattomasti eikä näitä kahta roolia voi edes saada sekaisin niin kuin nyt on vaarassa käydä

eli tuntuu siltä että hallituspuolueissa on paljon kansanedustajia heillä on siihen täysi oikeus heillä on oikeus esittää mielipiteitä valiokunnassa oikeus esittää muutosehdotuksia mutta on hyvä sanoa tämä ääneen jotka haluavat ajaa alas itsenäisen ympäristöhallinnon suomessa itsenäisen luonnonsuojeluviranomaisen suomessa ja myös ympäristöministeriön

tämä järjestelmä lepää sen legitimiteetin varassa mikä siinä on että siellä tehdään oikeasti riippumatonta puhdasta perustuslakiharkintaa ja siellä ei saa olla ylimääräistä poliittista harkintaa

kun arvioidaan tätä mistä tässä on keskusteltu veropolitiikan vaikutusta tuloeroihin on syytä huomioida että tuloeroihin vaikuttaa myös tulonsiirtojen määrä ja niitten kehitys

nyt tämä hallitus niin kuin tässä on tullut esille on tehnyt merkittävämpiä suurempia parannuksia erilaisiin vähimmäisturvaetuuksiin kuin edelliset kolme hallitusta yhteensä

ainoa asia joka tuntuu näitä ihmisiä estävän on se että kansalaiset pääsevät laajassa julkisessa keskustelussa ottamaan kantaa ja koska ihmiset suomessa laajasti arvostavat luonnonsuojelua ja meidän ympäristön tilan vaalimista perustuslaillista tehtävää julkiselle vallalle vaalia ympäristöä hyvässä tilassa puhtaana jokaisen suomalaisen iloksi ja lastemme tulevaisuuden turvaksi niin näistä syistä nämä muutosehdotukset eivät sitten mene läpi koska ihmiset eivät niitä halua

samalla kun me kiristämme käytännössä progressiota sillä että poistamme pienituloisimpien verotuksen kokonaan nostamalla kunnallisveron perusvähennystä se myös korvaa sitä jos siirretään verotuksen painopistettä pois työn verotuksesta että tuloerovaikutus on hyvä

tämä loppumetrien käsittely maa ja metsätalousvaliokunnassa sen perusteella mitä julkisuudesta olen siitä nähnyt on ollut kyllä aikamoinen farssi

tämän vuoden budjetissa hallitus on tehnyt tämän vähintäänkin tyydyttävästi mutta tätä pitää tehdä jatkossakin ja arvioida siitä näkökulmasta että sosiaalipolitiikka ja talous veropolitiikka ymmärretään vihdoinkin suomessa yhtenä kokonaisuutena

jotta me saamme esimerkiksi työllistymisen kynnystä alennettua meidän pitää saada sosiaalipolitiikka joustavammaksi niin että sosiaalituilta pääsee helpommin töihin

metsähallitus on organisaatio joka on erittäin tehokkaasti toiminut luonnonsuojelun vaalijana luontomatkailun vaalijana eräretkeilyn kalastuksen ja muiden asioiden vaalijana ja se organisaatio metsähallituksen sisällä joka tätä tekee on metsähallituksen luontopalvelut

minun on vaikea ymmärtää mistä tulee se tarve alistaa luontopalveluja täysin näitä asioita heikosti tuntevan liiketalousjohdon alle joka ensisijaisesti siis metsähallituksen oma konserni miettii metsiä ja vesiä enemmänkin tämmöisenä raaka ainevarastona

tuntuu että tämä ajattelutapa on yllättävän yleinen eduskunnassa ja silloin kannattaisi katsoa peiliin meidän metsät ja vedet tuottavat suomalaisille hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla silloin kun me ymmärrämme että nämä metsät ja vedet ovat arvokkaita suomalaisille laajemminkin matkailun virkistyskäytön terveyden hyvinvoinnin ja myös tulojen lähteenä näistä laajasti ymmärretyistä aluetalouden hyödyistä elikkä matkailu ja ravintolapalveluiden kautta retkeilyn kautta erämatkailun kautta kalastuksen kautta

minä arvostan suuresti perustuslakivaliokunnan ja sen jäsenten työtä

kun luontopalveluista nyt ollaan siirtämässä tänne emokonsernin alle tähän kolmanteen taseeseen täysin mystiseen käyttöön merkittävä vesi ja metsäomaisuus ennen kaikkea tuolla pohjois suomen lapissa niin eduskunta ei jatkossa voisi tietää mitä niillä tehdään koska nämä tasesiirrot

jos

asian käsittely

siis periaatteessa luonnonsuojelualueetkin kansallispuistotkin voitaisiin siirtää valtioneuvoston päätöksellä jatkossa tänne kolmanteen taseeseen kun tämä valta siirretään nyt valtioneuvostolle näiden taseiden välisistä tasesiirroista ja eduskunta ei enää päättäisi sitä onko caseliuksen ennen kansallis omai sen kansallisomaisuus ensisijaisesti luonnonsuojelun käyttöön varattua vai onko se tarkoitus hyödyntää taloudellisesti muuhun käyttöön

käsittelyssä pääjäristyksen eli

ja olemme keskustelu kosios

se mikä mielestäni tässä on virheellistä on se että juuri nämä luontomatkailun tulot ovat aluetaloudellekin merkittäviä ja kun luontopalvelut on ollut hyvä kumppani myös matkailuyrittäjille niin miksi sitten siirrettäisiin näitä maita liiketalousjohdon alaisuuteen jolla on myös oma laatumaa yritys joka harrastaa matkailutoimintaa sen sijaan että luontopalvelut neutraalina kumppanina tekisi yksityisten yrittäjien kanssa yhteistyötä matkailupalvelujen kehittämisessä

edustaja puolin riippumattomana

elinkeinoministeri rehn piti rakentavan puheenvuoron ja siihen mielelläni tartun

olen saanut paljon yrittäjiltä palautetta siitä että hekin ihmettelevät mitä tässä tapahtuu niille metsille jotka siirtyvät tänne kolmanteen taseeseen ja voivatko he jatkaa yhteistyötä luontopalvelujen kanssa

hallitus ohjelmassaan ei totea ympäristönsuojelusta ja ilmastonsuojelusta mitään kovinkaan myönteistä ja siinä mihin pääministeri viittasi ilmastopolitiikassa hallitus toteaa että se edistää kansainvälistä ilmastosopimusta ja on valmis noudattamaan eun ilmastopakettia mutta ei sano sitä että tämä ei ole ilmaston lämpenemisen rajoittamisen tavoitteen kannalta riittävä sitoumus

minun on vaikea ymmärtää että kun eduskunnalla on ollut pitkän aikavälin tahto perustuslakivaliokunnalla on ollut se tahto ja myös aiemmilla hallituksilla on ollut se tahto että ilo sopimuksen ratifiointia vietäisiin eteenpäin että se olisi mahdollista hyväksyä eduskunnassa niin tässä lakiesityksessä ei oteta sitä askelta eteenpäin että nämä alkuperäiskansan aseman heikentämiskieltopykälät jotka viime hallituksen aikana valmisteltiin tulisivat mukaan tähän lakiin

jos sellainen ilmestyy olen positiivinen

energiaremontista haluaisin sanoa että toivon että hallituksen kasvupaketissa on mittavia sisältöjä ja toimenpiteitä sille että oikeasti biotaloutta uusiutuvaa energiaa edistetään suomessa kestävästi

siitä herää sitten epäilys että hallituspuolueilla ei ole haluakaan ratifioida ilo sopimusta ja tähän kysymykseen haluaisin kuulla vastauksen että kun on käytetty kiemurtelevia ilmaisuja että se ratkaistaan sitten myöhemmin niin onko tämä merkki vain siitä että saamelaisten oikeuksissa ei aiota varmistaa sitä että ne täyttävät ykn alkuperäiskansan sopimuksen vaatimuksen

mutta lopuksi puhemies kiitän kuitenkin siitä että loppumetreillä ministeri tiilikainen pysyi tiukkana siinä että tällaisia heikennyksiä luontopalvelujen asemaan ei tullut enempää kuin alkuperäisessä esityksessä ja jotkut pykälät vahvistivat jopa ympäristöministeriön ohjausvaltaa koska on tärkeätä että meidän metsä ja vesiomaisuuden osalta päätöksiä kussakin asiassa tekevät ne viranomaiset ministeriöt ja vastuutahot jotka juuri ne asiat parhaiten tuntevat

tässä olemme valmiita yhteistyöhön jos sitä olette valmiita edistämään

luontovastuu kuuluu luonnonsuojeluviranomaisille koska he niitä tuntevat ja liiketalousvastuu kuuluu elinkeino ja talousasioista vastaaville ihmisille mukaan lukien maa ja metsätalousministeriölle

esitettiin liian suuria säästötavoitteita keinoilla jotka eivät olleet läpinäkyviä eikä ollut osoitettavissa että ne voidaan järkevästi saavuttaa ilman että koulutuksen laatu heikkenee

mutta nyt hallituspuolueiden pitää arvioida olisiko syytä vetää myös se rahoituslaki pois täältä ja kaataa se ja seuraava hallitus aloittaa puhtaalta pöydältä niin että ei aseteta ylisuuria säästötavoitteita vaan katsotaan ennen kaikkea että toisen asteen koulutuksen osalta tehostetaan läpäisyä tehostetaan työllistymistä ja annetaan alhaaltapäin yhteistyön kautta järjestäjäverkon kehittyä niin että saadaan säästöjä mutta ei ylhäältäpäin vaan alhaaltapäin ja yhteistyössä

tässä on kysymys ihmiskuvasta ja siitä minkälaista suomea halutaan rakentaa

tässä yritetään luoda esteitä juuri niille reiteille joita kautta hädänalaiset ihmiset erityisesti naiset ja lapset jotka sodan jaloissa kärsivät eniten voisivat tulla maahan helposti ja laillisesti tavalla joka helpottaa myös heidän puolisonsa jo täällä olevan puolisonsa kotoutumista ja joka olisi heille tapa jolla he voisivat kotoutua mahdollisimman hyvin

tämä ei ole mikään vetovoimatekijä vaan te haluatte rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista suomessa ja se on jostain syystä teidän unelmanne

ja se mikä minua ihmetyttää on se miten tämä muu hallitus kokoomus ja keskusta on voinut lähteä tähän ihmiskuvaltaan hyvin kielteiseen politiikkaan mukaan

arvoisa puhemies

nyt käydään kamppailua tämän hienon maan sielusta

on kyse siitä onko meillä vallassa sellaiset voimat jotka uskovat siihen että meidän unelmamme on puolustaa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia ja hyvinvointia vai päättävätkö meillä ne joiden mielestä unelma on rajoittaa ihmisoikeuksia

tässä keskustelussa on käynyt varsin selväksi että osalla täällä on konkreettinen poliittinen tavoite rajoittaa ihmisten ihmisoikeuksia ja se on teidän päämääränne

hallituksessa on yksi puolue joka aktiivisesti tavoittelee tällaista politiikkaa ja hallituksessa on kaksi muuta puoluetta jotka ovat varsin isoja suomalaisia puolueita tässä maassa perinteisiä vastuunkantajia jotka ovat rakentaneet osaltaan kuitenkin oikeusvaltiota ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa edes jollakin periaatteellisella tasolla

nyt suomi on saamassa sitä pitkän aikavälin visiointia joka kattaa kaikki yhteiskunnan osa alueet jotta me voimme lyhyellä aikavälillä toteuttaa politiikkatoimia ymmärtää mitä kaikkia toimia voidaan toteuttaa jotta nämä pitkän aikavälin tavoitteet ovat saavutettavissa

missä ovat heidän kansanedustajansa nyt tänä päivänä

se kertoo jo aika paljon että kun toiset hallituspuolueessa juhlivat sitä että ihmisten ihmisoikeuksia rajoitetaan lapsilta viedään oikeuksia perheeseensä täällä maassa jo kotoutumassa olevilta ihmisiltä viedään mahdollisuuksia saada rakkaimpansa tänne suomeen vaikka tekisivät vuosia töitä bussinkuljettajina ja lähihoitajina niin missä te olette kokoomuksen ja keskustan kansanedustajat luikertelevat vastuustaan ja niistä päätöksistään joita he ovat olleet itse päättämässä ja jopa vielä niin että he ovat itse niitä johtamassa

se mitä seuraavaksi tarvitaan on konkreettisia ohjauskeinoja ja seurantaa että politiikkatoimet ovat riittäviä jotta pitkän aikavälin tavoite voidaan saada aikaan

vihreät kannattavat sitä että ensi hallituskaudella säädettäisiin ilmastolaki jolla vuosittain arvioidaan että päästövähennykset ovat riittäviä politiikkatoimet ovat riittäviä niiden saavuttamiseksi ja voidaan tehdä korjauksia jos näin ei ole

haluaisin kuulla vastauksia siihen miksi suomi tavoittelee eun perheenyhdistämisdirektiivin pohjatasoa useilla toimilla vaikka tämä direktiivi sanoo että sen tavoitteena on nostaa ihmisoikeuksien suojaa euroopassa

ilmastonmuutoksen torjunta on paitsi eettinen ja moraalinen velvollisuus myös ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta välttämätöntä mutta ei vain sitäkään vaan se on myös meidän talouden kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää että olemme edelläkävijöiden joukossa tätä tekemässä

mutta sitä ennen mennään kohti pohjaa

ministeri orpo ei ole tehnyt yhtään konkreettista ehdotusta suomessa eikä eussa eun perheenyhdistämisdirektiivin tason nostamiseksi vaan tässä asiassa tosiasiassa ollaan mukauduttu yhden hallituspuolueen ajamaan politiikkaan ja itse aktiivisesti toteutetaan sitä

ruotsissa kysytään onko ruotsi riittävän kunnianhimoinen miten me saavutamme ilmastotavoitteet onko ambitiotaso riittävä jotta me olemme edelläkävijöitä saamme uuden sukupolven työpaikkoja ja ovatko ne riittäviä että me voimme rajoittaa ilmastonmuutoksen niin että ihmiskunnan toimintaedellytykset säilyvät hyvinä ja että rakennamme samalla kestävää yhteiskuntaa

me olemme nähneet että viikoittain jopa satoja ihmisiä tulee välimeren yli yhä vaarallisempia reittejä satoja ihmisiä tullessaan vaarallisempia reittejä kohti eurooppaa hukkuu sen takia että epätoivoisesti ovat eu päättäjät halunneet padota turkin suunnalta tulevaa hädänalaisten ihmisten hakeutumista turvaan

meidän on vaikea olla edelläkävijöitä jos omissa asenteissamme emme mieti sitä minkälaisilla käytännön ratkaisuilla me voimme saavuttaa kestävän yhteiskunnan

puhutaan kunnallisesta päätöksenteosta julkisesta hallinnosta yrityksistä siitä että on tilaa uusille luoville innovaatioille käytetään innovaatiorahoitusta aivan toisella tavalla kuin tähän mennessä etsitään uusia kasvualoja ei vain aloja vaan eri sektoreilla ja jokaisen sektorin sisällä yrityksiä jotka kehittävät sen sektorin toimintaa energiatehokkaampaan ympäristöystävällisempään suuntaan koska kaikilla sektoreilla nämä yritykset ovat ne jotka tulevaisuudessa tulevat menestymään

se esitys jota tänään käsittelemme on juuri esitys jolla estetään niitä ihmisiä joilla on hätä tulemasta eurooppaan rakkaimpiensa luokse laillisia reittejä pitkin

ei myöskään kerro hyvää suomesta jos meillä on gallupeissa kovassa nousussa puolue perussuomalaiset jotka ovat tähän mennessä jopa kieltäneet ilmastonmuutoksen kieltäneet modernin tieteen ja nyt onneksi ovat hiukan sentään tarkentaneet linjaansa ja esittäneet mallin ilmastonmuutoksen torjumiseksi

samaan aikaan kun hallitus puhuu siitä että pitäisi auttaa kaikkein hädänalaisimpia niin nyt suljetaan ovia niiltä jotka eniten apua tarvitsisivat eli naisilta ja lapsilta konflikteissa joissa heidän on itse vaikeaa omassa arjessaan löytää turvaa

tynkkysen puheenvuorossa tullut esille heidän mallinsa ei ole realistinen keino vähentää päästöjä se ei ole käytännössä toteutettavissa ja se ei käytännössä edistäisi ilmastonmuutoksen torjuntaa

yhä todennäköisemmin he hakeutuvat vaarallisia merireittejä kohti eurooppaa koska useimmat heistä haluavat olla yhdessä perheensä kanssa

minä olen ymmärtänyt aivan toisinpäin että kalan puhtaus se että kala on tuotettu turvallisesti on yksi puhtaan terveellisen ruuan edellytyksiä

elikkä kun ennen vuodenvaihdetta noin kolmannes välimeren yli eurooppaan turvaa hakeneista oli naisia ja lapsia niin tänä keväänä tämä luku on jo yli puolet

eli euturkki sopimus ja erilaiset rajoitukset perheenyhdistämisoikeuteen ovat kaikki sulkemassa eun rajoja ja suomen rajoja juuri silloin kun naiset ja lapset ovat niitä jotka turvaa hakevat

se nimittäin tuo lisää työtä suomeen ja parempaa ja puhtaampaa arkea meille jokaiselle rikkaassa luonnonympäristössä

onko tämä se mitä kokoomus ja keskusta tavoittelevat

tämä edellyttää sitä että me uskallamme asettaa konkreettisia poliittisia tavoitteita tämän hyvän tulevaisuusselonteon asettaman kehikon päälle

haluan myös kuulla vastauksen asiaan mistä perussuomalaisten kansanedustajat täällä ovat hyvin aktiivisesti ilakoineet ja puheissaan tuoneet esille että se on ollut poliittinen päätös